me olemme tulleet uusliberaaliin aikaan jolloin valtion vastuuta on vähennetty ja markkinoiden pitäisi hoitaa asioita mutta on asioita joita markkinat eivät hoida ja niitä on aika paljon

inha sanoo että ensin vaaliväittelystä edetään nyt sitten täällä on kuvilmattomalla lähti ilmoittamalla vikkelästi höpötetään

se ei välitä siitä kuinka paljon on esimerkiksi työttömiä jos muuten vaan työvoimaa riittää heidän tarpeisiinsa

eli tässä on pankkien pelastusoperaatio joka ei johda siihen että nämä maat pelastuvat tai eivät ainakaan siellä asuvat ihmiset pelastu mihinkään

tässä se ero on nyt tähän edelliseen jaksoon aikakauteen verrattuna jolloin valtion vastuu oli selviö

pankit pääsevät pikkuhiljaa pälkähästä mutta valtiolle jää vielä isompia ongelmia näin arvioisin pitkälle tulevaisuuteen

tähän koko ajatteluun pitää saada iso muutos sillä onhan se lopulta niin että työttömyys on myös työvoiman tuhlaamista ja pois sitten lopulta siitä taloudellisestakin tuotoksesta mutta tämä ei vaan nyt mene ajatteluun valitan

se oli velkajärjestely ja sen oheen pitää tietenkin rakentaa ohjelmia ja sitä työtä eunkin pitää tehdä jotka kuntouttavat sitä maata pysyvällä tavalla

hyvin vähän on pantu huomiota siihen että ruvetaan rakentamaan sellainen verojärjestelmä joka tuottaa valtiolle riittävästi tuloja koska ei se oikein liity tähän eun yleiseenkään ideologiaan nyky eun yleiseen ideologiaan että tähän kiinnitettäisiin huomiota että saataisiin verotuloja lisää

tässä näkyy tämä peruslinjan hankaluus eun osalta

etenkin suomen kannalta on huolestuttavaa se että näitä samoja oppeja tyrkytetään nyt myös eun pehmeämmissä tai kovemmissa paketeissa miten sen kukin ottaa myös tänne meidän käyttöömme

kyllä silloin annettiin työttömyyden kasvaa ihan estottomasti itse asiassa lisättiin ahon hallituksen toimilla

kaikkihan tämän nyt ymmärtävät tänä päivänä ja tutkijat ovat sen myös vahvistaneet että virhe tuli ja valtava virhe joka johti laajaan pysyvään syrjäytymiseen suomessa

tässä vedetään eun tasolla nyt kova linja

on annettu verohelpotuksia jotka prosenttilinjaisina ovat osuneet isotuloisille eivätkä sillä tavoin ole hyödyttäneet työttömyyden vähentämistä koska se ostovoima ei ole mennyt oikeille porukoille

mutta se miksi me otamme esille tämän teidän tyytyväisyytenne on se että te syytitte meitä siitä että me esitämme tätä valtion suoraa vastuunottoa työttömyydestä syytitte meitä siitä että me olemme panemassa rahaa teidän mielestänne hukkaan

minä panin merkille että perussuomalaisten ryhmäjohtaja ed

vistbacka kantoi suurta huolta siitä tulevatko ministerit jatkossa edes olemaan kurinalaisia ja kiitteli pehmeni kiittelemään hallitusta

vasemmisto ja keskusta tuntuvat varsin yksimielisesti pitävän tätä putkihanketta positiivisena sekä ilmastollisesti että myös euroopan tulevaisuuden kannalta mutta kokoomuksen puolelta on raju vyörytys käynnissä jossa kylvetään hankalaa ilmapiiriä tämän hankkeen ympärille

minä en aio pehmetä tässäkään tilanteessa sillä aiheena on perusturva sen riittävyys

nyt on terveyden ja hyvinvoinnin laitos tutkinut asian ja vastaus on että perusturva ei riitä suomessa kunnolliseen elämiseen ei riitä

ukkolalta enkä niihin mene

miksi ette satsanneet perusturvan parantamiseen

tämä on selvää suomen linjan jatkamista mutta ei näytä kelpaavan yhdelle hallituspuolueelle ainakaan ilman että pitää siihen venkoilla väliin

arvoisa puhemies

teidän antinne suomen kunnille on miljoona euroa kuntaa kohti eli pekkarisen päätöksellä lilius saa saman rahan minkä te annatte tornion kaupungille kemille ja rovaniemelle yhteensä lisää

niin arvoisa ministeri kyllä se pitää köyhänkin asua vai lähdettekö te siitä että menköön veneen alle jos sinnekään enää rahatta pääsee sinne sataman lähellekään

ajatelkaa mikä kehitys

arvoisa puhemies

miten te kuvittelette että sillä selviää vai onko se etääntyminen siitä kansasta jo niin kaukana että teillä ei ole enää käsitystä siitä miten iso osa suomalaisista joutuu elää kitkuttamaan

pieni kansa selviää vain ehyenä se on pitänyt paikkansa ja se pitää jatkossa paikkansa ja nyt tämä maa on halkeamassa repeämässä ja te vaan toteatte että antaa mennä

tämä on se suuren luokan epäkohta joka johtaa myös tiettyihin poliittisiin seuraamuksiin sillä toiset ryhmät saavat paremmin rahaa käyttöönsä kuin toiset

sitten ed

lauslahti oli jo päässyt postiin ja teleksiin aika kaukana sekin on vielä tästä nykypäivästä jossa ollaan erittäin haastavien kysymysten kanssa tekemisissä kun puhutaan tietoturvasta

sieltä ei vuotanut väärää tietoa ulos mutta sen hetkisen johdon kannalta se oli sellaista tietoa jota ei haluttu antaa ulos ja se tuli kuitenkin

tämä näkyy siitäkin että tunturipurojen raikkauteen perustuva olutmerkkimme on tullut lappiin liittyen hyvin laajasti euroopassakin tunnetuksi

heinäluoma käytti täällä puheenvuoroissaan tuolta paikaltaan toisen maailmansodan loppuvaiheen termejä

jatketaan lyhyesti sillä tiellä

minusta on kuulostanut että ministeri väyrynen täällä edustaa hallituksen aitiossa selvästi tämmöisiä kekkoslaisia rakentavia näkemyksiä ei sehän on positiivista mutta jotenkin on kaihoa siihen että sdphen ilmestyisi nytkin rauhan oppositio

mutta viime aikoina meillä on ollut suuri yksimielisyys siitä että kansallispuistoja niin kuin luonnonpuistojakin tarvitaan ja niinpä esimerkiksi tämä pallas ylläs kansallispuiston muodostaminen eli puistoalueen laajentaminen sai yksimielisen kannatuksen lapissa niin kuin myös pyhä luoston kansallispuiston perustaminen

semmoinen toive täältä vasemmalta

se ammutaan ensimmäiseksi ja kun amerikkalaiset aloittivat sodan afganistanissa he maalasivat sellaisen kuvan että siellä on kolme ryhmää on hyvät pahat ja rumat

hyväksi kohotettiin karzai jonka he nostivat valtaansa jonka tausta on erittäin epämääräinen ollut alusta tai ainakaan niin kuin yksiselitteinen tausta ei ollut hänelläkään päinvastoin mutta jenkkien mieleen siinä vaiheessa oli

alueet joita on huono saavuttaa jäävät väistämättä jälkeen maan keskimääräisestä kehityksestä siitä parhaasta kehityksestä puhumattakaan

pallaksen alue tästä isosta pallas ylläs kansallispuistosta on siitä erilainen että jo ennen pallaksen kansallispuiston perustamista alueella oli hotelli

lapin osalta me olemme saaneet kemitornio moottoritieosuuden kuntoon mutta jatkon osalta näyttää siltä että näitä isompia hankkeita ei enää pohjoiseen ole tulossa

pahoiksi leimattiin talibanit joita jenkit olivat kouluttaneet vuosikymmenien ajan ja nostaneet jopa valtaan tosiasiallisesti

kolmas ryhmä oli sitten tässä jaossa nämä rumat ja siihen rooliin ovat jääneet afgaanikansalaiset afgaanit

ainakin tämä on ollut yleinen tunnelma ja pidän sitä kyllä tasapainoisen aluekehittämisenkin kannalta vääränä linjana

mutta kysymys on siitä että viranomaisvalvonta pitää olla kun näin ääriherkissä asioissa ollaan

kuten on korostettu se pitää tehdä parhaalla luonto ja muulla osaamisella nykyisen hotellin läheisyyteen

nyt se annetaan työnantajille

se on nelostietä ja pahimmillaan se on tosi vaikea liikennöidä valtava liikenne siinä on ja se edellyttäisi kyllä sitä että siihen ohituskaistoja laitettaisiin koko välille jolta ne vielä puuttuvat iistä maksniemeen

samalla hotellialueelta tulee purkaa asuntovaunujen ghetto joka ei minusta kyllä oikein puolustamista kestä kun puhutaan siitä että ollaan pallaksella ja siellä on se hieno luonto ympärillä

tulee saada myös lisää palvelua muutoinkin luontokeskus uusiksi ja muutakin palvelua sillä päiväkävijöiden määrä on suuri

se on tukossa oleva tie nelostie suomessa

jos te jatkatte tällä niin kuin te sanoitte usan intressien huomioimisella ulkoministeri sehän tarkoittaa että kohta te olette täällä esittämässä suomelta lisää sotilaita afganistaniin

myös rovaniemellä on sitten paikallisen kaupunkiin liittyvän moottoritien rakennushanke mutta näyttää kuulemma hankalalta

minä pidän hienona asiana jos jonakin päivänä pallaksella käy puoli miljoonaa ihmistä

se mikä lapissa erityisesti puhuttaa nyt paikallista väkeä on se että etenkin turistiliikenteen huippukausina vanhuksien lasten on vaikea tulla tielle kyliltä

kansallispuistothan on tehty sitä varten että niistä voivat ihmiset nauttia meidän ja muidenkin alueiden hienosta luonnosta

luonnonpuistot ovat niitä museoita joita pitää sitten niin kuin silmäterää varjella mutta kansallispuistot ovat myös sitä varten että ihmiset voivat niissä laajastikin käydä ja ihastella luontoamme

tässä tämä keskimääräisyysajattelu ajoneuvoja keskimäärin on väärä mittari koska turistiliikenne nostaa tietyillä tieosuuksilla kävijämäärän moninkertaiseksi jopa monikymmenkertaiseksi ja se ei sitten vuosittaisessa tarkastelussa näy

mitään suurimittaista soittoruokalaa pallas ei siedä sitä antia lapissa ja muuallakin on varmasti tarpeeksi jo muutoinkin

minä pidän tätä hotelliyrittäjän suurhotellihanketta täysin pois suljettuna sillä niin kuin sanottu niitä isoja soittoruokaloita meillä on muutoinkin tarpeeksi

kyllä tähän odotan myöskin satsausta valtiovallalta näiden kevyen liikenteen väylien lisäämiseen paikallisen väen turvallisuuden lisäämiseksi ja ylipäätään tieliikenteen turvallisuuden lisäämiseksi

tärkeätä on että palvelua tulee lisää pallaksen alueelle jolla hyvin usein olen ollut ja ihastellut maisemia ja koko sitä luontoa ja että sillä tavoin vielä useampia ihmisiä voidaan palvella lapissa

se oli erikoinen näytelmä jossa roolinsa oli kullakin ja nyt yle on jollakin lailla jätetty oman onnensa nojaan

onkohan ed

rajamäki käynyt tuolla alueella

siinä ei monia vaihtoehtoja oikeasti ole jos asia halutaan rehellisesti tarkasteluun ottaa